arvoisa puhemies

mutta arvoisa ministeri nyt on myöskin tämä akuutti tilanne ja sillä on mitä suurin kulttuuripoliittinen merkitys

ymmärrän että ed

sitten kuitenkin paljastui että sinne oli luiskahtanut että nord pooliin muuten kalliimman mukaan myydään sitä sähköä

sirnö joukkoineen on tehnyt tämän lakialoitteen hyvässä uskossa ja tarkoituksessa

arvoisa puhemies

nimittäin ylen kautta niin kuin hallintoneuvostossa on hyvin käynyt ilmi indie eli riippumattomien tuotannot ovat suurin piirtein jäissä

lauri oinosella pätkii kun hän väittää että näitä asioita ei olisi silovilla miehillä veroalelle

eihän se mene silloin omistajalle tuotanto oy tuottaa sille todistella omistavalle teollisuudelle jos se menee nord poolissa myytäväksi

siis toisin sanoen me pidämme erästä erittäin merkittävää kulttuuritoiminta aluetta hengissä aivan toisin kuin ed

salon puheenvuorossa huomiota nimittäin ylipormestari jussi pajusen esiintymiseen julkisuudessa pari kuukautta sitten ja sitten heti perään tarkastusvaliokunnassa samaan kertomiseen

jos jopa tehtäisiin niin kuin te nyt olette kaavailleet ihan tarkkaan seuraten sitä mitä tähän on kirjoitettu tähän lakialoitteeseen niin loppuisiko niin kuin te odotitte tuossa puheenvuorossanne keskustelu aiheesta siihen

miksei kannusteta osti virosta ja muut nylander repliikit välierä edetä omaan kieleen ja sen iso osa keravan ja kari siihen

elikkä toisin sanoen mankala periaate se vetoaminen siinä että windfall veroa ei voida säätää on mielestäni ihan kukunkukkua

lauri oinonen kyllä nämä tuotiin esiin ja kaikki ne negaatiot jotka saattoivat ylipäätään tulla kysymykseen kaikki tuotiin ja vielä kaiken lisäksi on todistettu että ne ovat toteutuneet

kun kuuntelin sitä puheenvuoroa jonka ylipormestari käytti tarkastusvaliokunnan kokouksessa niin minulle tuli semmoinen tunne että tämä kotouttamispuoli meillä ei kyllä ole kunnossa se ei ole kerta kaikkiaan kunnossa ja siinä on kysymys osaamisesta ja resursseista ja aivan samalla tavalla kuin maahan pyrkivien kohtelun osalta kysymys on kahdesta asiasta resursseista ja osaamisesta

mutta tämä indietuotanto nytkähtelee ja siinä olisi sellainen mahdollisuus että ministeri wallin voisi jälleen tehdä isänmaallisen teon sillä tavalla että opetusministeriö tilaa yleltä dokumenttituotantoa niin että pystytään tämä aukko tilapäisesti tässä ja nyt täyttämään

nyt kun eletään talouskurimuksen aikaa niin nyt yleisradion rootelissa on pitää koko tämä osaamiskenttä hengissä ja se on kova juttu

arvoisa puhemies

toivoisin hartaasti että kun perustuslakia jälleen revidoidaan niin tämä operaatio kestäisi nyt ainakin muutaman vuoden voimassa että siihen oltaisiin kohtuullisen tyytyväisiä

ei mitään muuta kuin että kaikkein huonoimmassa vaiheessa huomaisitte olevanne tappiolla koko hommassa

arvoisa puhemies

se on hatusta vetäisty juttu täydellisesti

mutta puheenvuoronhan lauri oinonen sai siitäkin

se miksi ed

tuossa ed

laukkanenkin kävi minulle kuiskaamassa että kun hän unohti sen niin muista nyt muistuttaa eduskuntaa siitä että tässä eletään hyvin kriittisiä aikoja juuri parasta aikaa

arvoisa puhemies

perkiölle tiedoksi että semmoinen kartoitus mitä te juuri ministeri pekkariselta pyysitte on tehty ainakin yksi ja se on oikein iso luntta

rantakangas johtavana keskustan talouspoliitikkona on tätä mieltä että kysymys on suhdannevaihtelusta niin silloin tässä verotilitysasiassa pitää käyttäytyä juuri niin kuin ed

yleisradio on äärimmäisen tärkeä

edustin ryhmääni siinä kuulemisessa jonka puoluetoveri nikula puheenjohtajan ominaisuudessa järjesti

yleisradio on loistavasti hoidettu putiikki ja on valtavan hyvää kehitystä osoittanut koko ajan kun nyt on ollut sitä lähempää seuraamassa hallintoneuvoston pallilta ja keskustelu täällä on ollut pelkästään myönteistä

kun hän briiffasi minua tähän tilaisuuteen hän sanoi että siitä olisi vain hyötyä että simuloisit ja palauttaisit mieliisi malleja joissa on tällaisia vallankäytöllisiä pattitilanteita

se on tehty haapaveden lauhdevoimalaitoksen tuottaa toimii pyytämällä olla ettei se tuota lauhteen hyväksikäytöstä ja se on paksu pumaska

venäjällä puhutaan presidentti medvedevin johdolla hyvin mielellään modernisaatiosta

pitää joskus myönteisellä tavalla siepata näitä perussuomalaisten puheita railakkaita kannanottoja

niitä minä sitten mietin ja tulin erikoisesti kiitetyksi sen jälkeen

tässä pyrkimyksessä on tietysti oltava jotakin semmoista historiallisesti mainiota joka on turvallista ja jolla ei ärsytä ketään liiemmälti

salolaisen äskeisen vastauspuheenvuoron koska hän kehotti että valiokunnassa mietittäisiin näitä asioita ja etsittäisiin näihin simulaatiotapauksiin ratkaisu

tällä hetkellä koko maapallolla käydään varsinaista superluokan kenttäkoetta siitä kuinka tämä ihmislajimme oikein täällä pärjää

palautan mieliin sen millä tavalla tämä etsintä on tapahtunut

kannatan sitä lämpimästi

herra pääministeri lehdistöstä sieppasin sellaisen viestin että te olitte esittänyt siellä summitissa tai jossakin muussa vastaavassa tilaisuudessa eräänlaista stressitestiä ja että se olisi liitetty merkelin ensin vastustettua sitä mutta sitten kuitenkin hyväksyttyä sen jonkin asiakirjan johonkin liitteeseen

totean vain sen että siis liiketoiminnallisesti olennaista on se koska posti kannetaan ja koska se uusi posti lähtee elikkä kuinka nopeasti pystyy postin välityksellä reagoimaan

toinen asia mikä tulee aivan samalla tavalla esille on tämä ykkösluokan kirjeitten maksu onko se sama koko maassa vai ei

söderman piti erinomaisen hyvän ja rakentavan puheenvuoron enkä halua millään tavalla tölväistä sellaisen puheen jälkeen sivusta mutta kun hän oli kiinnostunut näistä puolueitten kyljessä olevista säätiöistä niin meillä tuolla oulussa demareilla on tämmöinen ikioma riihi säätiö siinä sivussa

arvoisa puhemies

hemmingin äskeisen puheenvuoron hän olisi sanonut jenkkityyliin bingo

siellä pidetyssä kongressissa valtioiden suhteiden perustaksi hyväksyttiin suvereeni tasa arvo mutta siinä sivussa suurvallan erityisasemasta tuli yleisesti hyväksytty käytäntö

se oli niin nappiin tuo äskeinen kannanotto uusiutuvasta energiasta ja elvytyksestä

tarkoittaako tämä sitä että se olisi european monetary unionin vaste eräällä tavalla timothy geithnerin usalle ehdottamaan toxic asset planiin jossa nämä huonot omaisuuserät putsataan firmojen taseista ja muistakin vastaavista pois

ymmärrän erinomaisen hyvin sen että sähköisiä menetelmiä voi käyttää mutta kaikissa tapauksissa se ei ole mahdollista

tähän keskusteluun vaan se mikä koskee itämerta ja maatalouden päästöjä että tästähän valmistui juuri tarkastusvaliokunnan vtv mietintö jossa me kävimme syvällisesti tämän läpi

kongressin jälkeinen järjestys tunnetaan poliittisessa historiassa euroopan konserttina

kandidaatti tuppurainen sieltä on aina mukavasti saanut tukea vaaleihin

pikantti yksityiskohta siinä sivussa on se että taajamien metropolien ruuansyöjille ruoka tuotetaan fossiilisen energian avulla jonka varannot ehtyvät

nyt teen johtopäätöksiä arvoisa valtionvarainministeri äskeisten vastauspuheenvuorojen johdosta

sen ajatuksena oli viiden suurvallan keskinäinen yhteistyö ja konsultaatio kansainvälisissä asioissa

arvoisa puhemies

nämä viisi valtiota olivat tuohon aikaan englanti ranska preussi itävalta ja venäjä siis myös venäjä ja tämä saa venäjän nykyjohdon haikailemaan kaukaisen historian perään

me saamme nyt kunnon lainsäädännön näihin vaalirahoitusasioihin ja nyt pitäisi tätä tilaisuutta käyttää hyväkseen että media julkaisisi meidän poliittisia kannanottojamme ja vaatisi jokaiselta tien talouskriisistä ja sosiaalisesta kriisistä kestävään moraaliseen tulevaisuuteen

aina kun on pienikin tilaisuus kehaista ed

sehän käydään uudestaan syyskuussa sitten

tabermann kiinnitti huomiota dioksiiniin silakoihin ja loheen

osoituksena siitä että verohallinto seuraa todella tarkkaan sitä mitä eduskunnassa puhutaan ja kuinka asioihin suhtaudutaan on tämä mietintö

syy nähdään siinä ettei venäjä halua nyt suvereenina demokratiansa tulevan haastetuksi ulkopuolelta mitä esimerkiksi etyjin vaatimukset kansalaisten oikeuksista ja vaalien kriittisestä valvonnasta ovat osaksi merkinneet

lauri oinosta tunnettua ympäristönsuojelijaa pitää käyttää se tilaisuus hyväkseen

toinen asia

aikaisemmin me olimme siitä aivan yksimielisiä että ympäristöministeriön tehtävään kuuluu muitten itämeren rantavaltioitten kanssa pyrkiä siihen että nämä dioksiinin joutumiset mereen lopetettaisiin

sitten tästä kotimaisesta tilanteesta johonka tämä on tietysti projisoitu

hän käytti äsken sellaisen puheenvuoron jonka johdosta kannustan häntä tekemään nyt sellaisen haasteellisen teon että hän kehottaa kaikkia kansanedustajaehdokkaita tulevissa eduskuntavaaleissa kilpailemaan keskenään kellä on pienin hiilijalanjälki ja tietenkin ed

kun asiasta käytiin edellisen kerran keskustelua viime viikon puolella niin onkohan se johtanut jo kahteen tiedotteeseen sen jälkeen kansanedustajille niin että verotiliasiat niiltä osin tulevat selviksi mikä on selvää mutta siitä mikä ei ole selvää siitähän täällä nyt sitten käydään keskustelua

eduskunnassa ovat meneillään energiaviikot ja minä ajattelin että keskityn tässä puheenvuorossani energia asioihin

minä kohtelisin sillä tavalla että kannattaisi ottaa semmoinen niin sanottu masking factor huomioon elikkä sellainen rajoittava tekijä joka tällaisena aikana menee kaiken yläpuolelle ja hallitsee kaikkea niin suomessa kuin kautta oecdn alueen kaikkialla on menty hyvin krouveihin signaaleihin työnantajapolitiikassa ja suhteessa yhteiskuntaan

konserttiin voi omien ajatustensa pohjaksi vedota tulematta välittömästi haastetuksi ajatuksistaan puheistaan tai kirjoituksistaan

arvoisa puhemies

kun silloin aikoinansa ulkoministeriön virkahenkilöt tulivat pistämään hallintovaliokuntaa järjestykseen näissä terminologia asioissa olin hyvin skeptinen sen suhteen tarvitseeko meidän omaksua tällaisia uusia termejä ja käsitteitä kuin kotouttaminen

hallitus on tehnyt selvän linjauksen että tämä pannaan lakiin ja tämä on perustelu ja se riittää

sotilaallisiin näkökohtiin vetoaminen tulkittaisiin kärkkäästi joko isotteluksi tai uhkailuksi ja sama koskee talouteen liittyviä näkökohtia

tuolla savossakin pääosa jokapäiväisestä elannosta tuli kangaslammilta joroisista jäppilästä leppävirralta jnp

lintilä totesi että perinteinen asia

valitettavasti se on perinteinen asia

näin ollaan turvallisesti oikeilla vesillä

tässä on tyypillinen sellainen asia jossa nimenomaan hyvin krouvilla menetelmällä ilmoitetaan että me olemme pelissä mukana siis yhteiskunta on pelissä mukana

ymmärrän että verojaoston nimet ovat alla tässä mikä on se oikea viisas tapa hoitaa tämmöinen asia

myöskin oltiin osittain vaihdantataloudessa siis toisin sanoen kun olimme kauppiasperhe niin kauppiaan tuotteet vaihdettiin elintarvikkeisiin

mutta sitten kun sitä rupesin miettimään ajattelin että olen kuitenkin kuulolla ja havainnoijana näissä asioissa

ne saivat oman tuntinsa siinä ohjelmassa ja kerrottiin silloin että ne ovat neljä viisi kuukautta nuo keskitislevarastot niiden tilavuudet ja nyt tässä ne ovat niin että viideksi kuukaudeksi pitää olla niitä varastoja valmiudessa

minä toivon hartaasti että tähän löytyy pysyvä ratkaisu ja nyt aivan erikoisesti kun tämä taloustilanne on kääntynyt semmoiseksi mikä se on

kun olen vaikeavammaisten tukijärjestön puheenjohtaja niin aivan erikoisen lämpimästi suhtaudun tähän pysyvään ratkaisuun

arvoisa puhemies

nimittäin silloin kyselin näiltä ulkoministeriön virkahenkilöiltä miksi se yksi kotimaisen pääkielen ilmaisu kotiutua ei riitä

minä olin vastaväittäjänä lapin yliopistossa tästä aiheesta ja siinä väitöskirjassa jota olin tarkastamassa oli mielenkiintoisesti kuvattu tämä tuotanto vakituotannoksi mutta se oli niin lähellä nykyisten luomusääntöjen mukaista tuotantoa että sitä voidaan kutsua myöskin luomutuotannoksi

arvoisa puhemies

no tietty kaskuhan oli että kun opettaja kysyy oppilaalta minkä vuoksi vietetään raittiusviikkoa niin oppilas vastaa että raittiuden muistoksi

tässä yhteydessä on syytä palauttaa mieleen mitä kaikkea silloin oli ilmoilla

nyt olen siis sitä mieltä että hyvä on että on kaksi termiä joittenka puitteissa menestymistä voidaan näissä asioissa mitata

tämä tarkoittaa sitä että olisi ollut hirmuisen reilua että tämän laatuiset asiat olisi tehty aikana jolloinka ei olisi tämän laatuista taustatodellisuutta

tässä nimenomaan nämä energiaviikot ovat paljastaneet tämän jujun

kemira teki kaikki maailman temput ja sai tämän tuotantotavan muuttumaan sellaiseksi kuin se pääosin tällä hetkellä on ja siitä on sitten paluu lähiruokaan ja luomutuotantoon

tämä saksan esimerkki joka on akvarellisoitunut juuri näinä hetkinä on oikein hyvä toistaa vielä kerran niille edustajille jotka eivät sitä äskeistä vastauspuheenvuoroani kuulleet

jos muistamme suomen itsenäistymistä edeltäviä aikoja niin työväenliike alkiolainen liike nuorisoseuraliike naisasialiike kaikki nämä olivat erittäin voimakkaita raittiusliikkeitä

yleisesti ottaenhan tämä on tietysti positiivinen asia

minä toivoisin että näissä asioissa syntyisi tervettä raittiusihannetta jolla eniten voitaisiin vaikuttaa kansalaisten mielipiteisiin

se on vääjäämätön tosiasia ja siihen jo viittasin miksi näin on

aina kun sanoo kyllä maakunnan hallinnon demokratisoinnille joutuu ratkaisemaan kohdan b ja se on se kuinka se hallinto rahoitetaan